elikkä tilanteessa jossa apua olisi tarvittu nopeasti pahin ongelma olisi ollut se että viestiyhteydet eivät toimi

kun tähän tilanteeseen on tultu ja jos todella on niin että suomi ei voi tässä asiassa toimia itsenäisesti vaan on pakko toimia eun käskyjen mukaan niin on pakko tuoda eräitä asioita vahvasti esille

arvoisa puhemies

rata on olemassa

kysymys on kansallisista koko yhteiskunnan perustaan kuuluvista tehtävistä joita varustamoliikelaitos merenkulkulaitos ja ilmailulaitos tekevät

ainakin konnevedellä oli sellaista tuhoa että panssarivaunullakaan ei olisi päässyt ajamaan niitä teitä mitkä siellä olivat järeitten tukkipuitten ristiin rastiin tukkimia satojen metrien matkoilta

pulliainen mitä suurimmassa määrin ovat löytävät kyllä ohjelman joka miellyttää joka antaa keskusteluvirikkeitä on hyödyllinen

elikkä kysymys on valtion momentilta toiselle tapahtuvista rahansiirroista ja asiakkaitten kannalta kysymys halutaanko ihmisiä ohjata julkiseen liikenteeseen vaiko ei

mutta on todella erittäin paljon niitä ihmisiä jotka ovat yksiöidensä vankeja eivät paljon pääse sieltä minnekään liikkumaan ja minua säälittää se ohjelmatarjonta mitä esimerkiksi televisiokanavilla tulee

minä ihmettelen eun tulkintaa että näitä voidaan pitää kaupallisina toimintoina tai että yleensä näitä asioita voidaan tarkastella niistä lähtökohdista käsin joista eu haluaa nämä nähdä

minun aloitteeni tähtää siihen että ihmisillä olisi toimivat julkisen liikenteen vaihtoehdot olemassa myös siellä missä matkustajia ei ole suuria määriä mitä on pääkaupunkiseudulla tai jossakin muualla

velvoittaa puhelinyhtiöt viestiliikennettä harjoittavat yhtiöt huolehtimaan itse siitä että on saatavana varavoimaa joka automaattisesti kytkeytyy päälle

monet iäkkäämmät henkilöt jotka niin sanotusti ovat yksiön vankeja sanovat että ei tuosta televisiosta paljon mitään iloa ole ehkä uutiset sieltä katsovat

merenkulku on osa arkipäivän toimintaa osa normaalia suomen talouselämää mitä keskeisimmässä määrin

samoin näkisin että ihmisillä pitäisi olla tietoisuus siitä mitä maailmalla tapahtuu riittävä uutistarjonta myöskin radiossa koko laaja kokonaisuus jossa on niin kulttuuri urheilu kuin politiikka

palaan sitten maantieliikennekysymyksiin

on aivan varma että jäätalvia tulee

seurujärvi saa käyttää teemasta viimeisen puheenvuoron mutta vielä täydennän että olen tehnyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen

jos on joukossa joitakin leudompia niin antaapa mennä muutama vuosi niin pakkanen tulee opettamaan että suomessa tarvitaan jäänmurtoa

edelleen voitaisiin ajatella että meillä yhteiskunnassa poikkeusolojen varalle pitäisi luoda järjestelmä jolla minimivirta sähköä voitaisiin saada kaikissa olosuhteissa

he tarvitsevat koko laajan tietoisuuden ja minä katson että tämä kaikki on osaltaan kulttuuria ja liittyy tähän käsiteltävään teemaan mitä suurimmassa määrin

kuinka huolehditaan siitä että ict alan koulutus ja erityisesti yliopistokoulutus suomessa voivat säilyttää kansainvälisen kilpailukyvyn vaatiman tason

arvoisa puhemies

auto ja auton käyttö ovat tänä aikana hyvin monille välttämättömyyksiä

samoin yksilö joka säästää luo itselleen ja lähipiirilleen taloudellista turvallisuutta

niin paljon kuin kannatankin yleistä julkista liikennettä ja esitän että sen arvonlisävero saataisiin poistettua niin välttämätöntä on että ihmisillä on myös autoja

en käy kysymystä enkä vastausta lukemaan mutta viittaan tähän tärkeään kysymykseen ja ministeri virkkusen vastaus ja kaikki nämä ovat myöskin internetistä luettavissa

säästäminen on hyvin kannatettava asia ja on hyvä että hallituksen esityksillä joita käsittelemme on haluttu tätä säästämistä myös tässä muodossa edistää

kun nyt kuitenkin tähän ratkaisuun on tultu pidän edellytyksenä sitä että nämä osakeyhtiöt pidetään valtion tiiviissä ohjauksessa

työt ovat siellä hyvässä vaiheessa sen aivan viime sunnuntainakin totesin mutta osaltaan tuonkin tien kohdalla tarvitaan myöskin jatkosuunnittelua

silloin todellakin tämän verotuksen pitäisi olla todellisten perusteitten mukaan määräytyvää ja ottaa huomioon myös ne inhimilliset tekijät mihinkä täällä on viitattu

uskon että kun eduskunnan kansanedustajista näin suuri osa on kirjoittanut alle tämän aloitteen niin onhan ihan ihme jos ei tämä etene myönteiseen päätökseen

aivan säädetään erillisesti tästä lait joilla taataan se että kaikki ne toiminnot mitä varustamoliikelaitos merenkulkulaitos ja ilmailulaitos ovat tehneet tehdään vastakin niin kuin suomalaiset itse haluavat ja niin kuin tarpeet edellyttävät

kiitän keskustelusta ja myöskin hienosta kritiikistä

sateisen syksyn myötä tienkäyttäjät ovat todenneet ne ongelmat joita kelirikko aiheuttaa

pitemmällä aikavälillä monet ratkaisut muuttuvat yhteiskunnassa ja silloin saattaa käydä niin että kauas ulottuva säästöratkaisukin jolla tavoitellaan juuri vakautta elämään saattaakin kadota

sitä tarvitaan koska itsekin jäin kyselemään mikä on tämän vaikutus verotuloihin sekä se vaikutus mikä menetetään mutta myöskin se vaikutus mikä mahdollisesti voidaan saavuttaa ja myös se vaikutus mitä ei sitten tarvita joukkoliikenteen ostoon jos liikenne voisi olla itse kannattavaa

ilomielin näin hyvään aloitteeseen koko sydämestäni olen halunnut yhtyä ja toivon että meillä olisi tässä suhteessa turvallisempi yhteiskunta

juuri työhuoneessani katsoin paikallislehdestä kuinka entisen kuoreveden kunnan alueella todettiin esimerkkinä ne ongelmat joita on sorateillä ollut kelirikon vuoksi

pidän välttämättömänä että luodaan järjestelmät joilla kaikki nämä toiminnat ovat yhteiskunnan eli valtion poliittisessa kontrollissa ja ohjauksessa

olen hyvin huolissani siitä että jos näitä käydään tarkastelemaan liikelaitoksina meillä tulee kannattamattomia lentokenttiä meillä tulee kannattamattomia satamia meiltä myydään maailmalle hyvät jäänmurtajat

esimerkiksi kuoreveden kirkonkylän kohdalla ovat eräät ilmeisesti maakunnan huonoimmista sorateistä ja kunnostuksiin tulisi voida löytää määrärahoja

laskimme vaimoni kanssa että tuo säästöhenkivakuutus yhdessä olisi sellainen että sillä pystyisi hyvinkin kolmen huoneen asunnon hankkimaan kotipaikkakunnalta

näen että yleinen liikenne on verkosto ja silloin kun tämä verkosto on toimiva siinä on osa syöttöliikennettä osa on runkoliikennettä ja niin edelleen

siinä on erilaisia muotoja mutta jos kokonaisuus on toimiva silloin se voi palvella ja pitää tätä yhteiskuntaa ja sen toimintoja myöskin elävänä

näen että jos olisi tämä rinnakkainen lankapuhelinjärjestelmä niin joissakin muissa olosuhteissa sillä olisi suuri merkitys verrattuna siihen että puhelut ja viestiliikenne kulkevat vapaassa ilmatilassa

arvoisa puhemies

kun sitten tuli säästettyä henkivakuutus aika täyteen ja nämä maksut tulivat niin keittiön lattian sillä pystyi laittamaan

on erittäin hyvä että meidän kansanedustajien joukossa on tällainen nykyajan tietotekniikan asiantuntija kuin ed

helposti tulee liikkeenjohto joka haluaa tehdä vaikka liikkeen sisällä niin sanottua bisnestä ja täydellisesti unohtaa ne kansalliset aluepoliittiset ja yhteiskunnalliset tehtävät joita näillä kaikilla kolmella on

kiitän keskustelusta

arvoisa puhemies

sitten olen tuonut esille kysymyksen keuruuliesjärvimyllymäki tiestä

kasvi ja saamme sitä kautta tervettä opponointia ja myöskin näköaloja joita ei välttämättä muuten havaittaisi

sillekin tulisi edes tämän vuoden osalta niin kuin aloitteella esitän osoittaa suunnittelua jotta tulevan vuoden aikana voitaisiin tien kunnostamisessa edetä

nyt siellä missä myrskytuhot olivat todella pahat puhelinlangatkin jos niitä olisi ollut ja missä niitä oli kyllä tuhoutuivat samalla

tuon ihan omana henkilökohtaisena näkemyksenäni esille sen että on hyvä jos hallinto omaa kasvot silloin hallinto voidaan tuntea omaksi ja läheiseksi

on monta kertaa nähty kunnissa esimerkiksi että kun joku toiminta on siirtynyt yhtiölle niin se ei ole enää kunnan valitsemien toimielinten riittävässä kontrollissa

kun säästöhenkivakuutusta kaupattiin vakuutusmyyjä ihan kunnian kansalainen ja rehti sellainen luotetusta yhtiöstä sanoi että tämä on edullinen tässä saa verovähennyksen tuloverosta maksetusta summasta

mutta sinällänsä pidän erittäin hyvänä että hallitus on antanut tämän esityksen jolla on tarkoitus tehdä hyvää yhteiskunnalle turvata täällä kansalaisten turvallisuus

mutta näkisin että enää ei pitäisi niitä viestiliikenteen lankoja mitä vielä on ainuttakaan metriä hävittää vaan tulisi selvittää mitenkä olemassa oleva langallinen viestiverkosto voidaan myös säilyttää

helposti esimerkiksi kun meillä omassa kotikunnassani aikoinaan yhtiöitettiin joitain toimintoja toimitusjohtaja minulle sanoi että tämä ei kuulu sinulle vaikka olen valtuuston puheenjohtajana kysymyksen esittänyt

toivonkin että valiokunta käy perusteellisen keskustelun tästä lainsäädännöstä

mutta sitten aika muuttui melko nopeasti hallituksia on vaihtunut en enää muista minkä hallituksen aikana nämä verovähennykset katosivat mutta maksut jäivät

heidän henkilönsä ja persoonansa edusti maakuntaa ja tällä on oma merkityksensä että hallinnolla on kasvot

elikkä aika tavalla petetyksi koki tämän säästöhenkivakuutuksen osalta itsensä maksajana

tiusanen toi mielenkiintoisen näkökulman lääketieteen kandidaatin papereista

meillä on osakeyhtiön hallitus ja me hallituksessa olemme siitä vastuullisia vaikka sataprosenttisesti oli kunnan omistama yhtiö kyseessä

arvoisa puhemies

kun hallinnonuudistus läänien osalta tapahtui aiemmin tulivat vielä nämä nykyiset suurläänit ja silloin osaltaan lääninhallinto etääntyi suuresta osasta kansaa

lääkäreitä todella tarvittaisiin tähän maahan lisää mutta valitettavasti näin vähällä tuota upeaa tutkintoa ei kuitenkaan ole saatavissa

sinänsä hyvä että tuodaan esiin nämä vaaralliset näköalat että rikolliset voivat saada ne käsiinsä niin kuin pelottavan helposti voivat saada ja määrätietoisesti voivat tavoitella näitä tietokantoja

ihmisten matkustuksen voimakkaasti lisääntyessä on erittäin tärkeää että tällainen hallituksen esitys tartuntatautilain ajankohtaistamisesta on tehty mutta erityisen hyvän tunnustuksen ansaitsee valiokunnan täydennys rokotekysymykseen liittyen

kuka on sitten se henkilö joka valvoo että nämä yhtiöt ovat valtion ohjauksessa

mutta jään kuitenkin kaipaamaan sitä että hallinnolla on läheisyys ja myöskin kasvot

minä uskon että tässä asiassa mitä nyt käsittelemme on kysymys siitä että koetamme ennalta ehkäistä sairauksia ennalta ehkäistä myöskin monia muita ongelmia

mutta samalla meidän tulee antaa nykyiselle esivallalle kaikki ne keinot joilla voidaan turvata kansalaisten normaalia elämää elävien ihmisten etu ja turva

tähän olisi saatava todellinen poliittinen ohjaus poliittinen ohjaus sanan myönteisessä merkityksessä siten että nämä ovat vastuulliset kulloisellekin hallitukselle ja ennen kaikkea eduskunnalle

tällä hetkellä meillä ei ole juurikaan inflaatiota mutta me emme koskaan tiedä milloinka jos puhumme hivenen vaalikausien mittaisista periodeista inflaatio laukkaa hyvinkin voimakkaalla vauhdilla

siellä on käytännössä loppunut lastulevyteollinen tuotanto

se pitäisi sillä tavalla kuin valmiudet tähän vain on luotavissa pikaisesti palauttaa koska jos maailmalla tulee puutetta rokotteista mallia lintuinfluenssapandemia joka on edelleen uhka vaikka se mediasta on kadonnut niin tuommoinen potentiaalinen uhka joka tapauksessa on olemassa

samalla vielä viittaisin tässä yhteydessä edellisessä keskustelussa käytyyn aiheeseen

tietty komponenttitoiminta siellä jatkuu mutta hyvin vähäisessä määrin aiempaan nähden

elikkä niitä viranomaisia ihmisiä jotka käyttävät näitä tietokantoja tarvitaan ja niitä jotka ovat toimintaa sitten toteuttamassa

ja maailman parhaita viilu ja vanerituotteita valmistaneen upmn mahoganyn tehdas on sulkenut toimintansa päättyvän vuoden huhtikuun viimeisenä päivänä ja näin ollen on jäänyt paljon ihmisiä työttömiksi

mutta pidän kannatettavana sitä että halutaan luoda niitä muotoja joilla ihmiset itse voivat saada elämäänsä turvallisuutta ja vakautta

muistan lukiolaisvuosilta kun keuruun silloiset vaikuttajat nimellään esittivät vetoomuksia terveitten elämäntapojen edistämisestä tupakankäyttöä ja alkoholia vastaan

osa heistä on etsinyt työtä muilta paikkakunnilta

pidän nimenomaan hyvänä että tässä tarjotaan kansalaisille yksityishenkilöille mahdollisuutta luoda elämään taloudellista turvaa pankkilaitosten kautta

merenkulku huoltovarmuus merivalvonta meripelastus nämä kaikki liittyvät näihin asioihin ja itsenäisessä maassa näiden tulee olla omassa vallassa

meidän on muistettava että sairaudet ja taudit eivät ole maailmasta kadonneet ja sillä tavalla kuin ne ovat pois pysyneet niin se on juuri korkean lääketieteen ja osaamisen ansiota ja tässä asiassa on oltava jatkuvasti kehityksen kärjessä

osalle on löytynyt metalliteollisuudesta työpaikkoja joista nyt on sitten taas lomautettu työntekijöitä mutta osa on vielä työttömänä

runsas vuosi sitten syksyllä vielä eräs islantilainen pankki jonka nimen varmasti kaikki muistamme hyvin edustavin henkilöin oli kuntamarkkinoilla esittelemässä pankkituotteitaan

monilla on taito valmistaa maailman parhaita viilu ja vanerilaatuja jotka tulevat soittimiin lentokoneisiin huippuhuonekaluihin

varoittavana esimerkkinä näin aikanaan sen että kun tvhlla oli tiekarhuja niillä pidettiin maaseudun soratieverkostoista huolta

näitä tuotteita ei tahdo koivusta valmistettuina suomesta löytyä

nyt minulle on tuotu voimakasta kritiikkiä siitä että kun sähkön hinta näitten kulutushuippujen aikana on korkeampi ja nykyaikaisilla mittalaitteilla pystytään jo pääsääntöisesti hinnoittelemaan reaaliaikaisesti sähkönkulutushinta niin sähkölämmön käyttäjät ovat tästä asiasta tuoneet valittavat epäkohtansa esille

muutama viikko meni ja me tiedämme mitenkä kävi tuolle rahalaitokselle islannissa ja mitkä sen seurausvaikutukset monilta osilta olivat

eräs huonekaluvalmistaja totesi että heidän on muutettava tuotantosuuntansa valmistettava muun tyyppisiä tuotteita ja osaltaan sanottava ulkomaisille asiakkaille että tuotteita ei ole

keski suomen kansanedustajina kävimme ylen keski suomen toimituksen tiloissa ja sen johtaja hyvin voimakkaasti toi esille sen kuinka on tarpeen jos ylessä toimitetaan tiettyjä saneerauksia ja henkilöitten uudelleenjärjestelyjä pitää huolta siitä että maakunnallinen yleisradiotoiminta säilyy

toivon että keuruun rakennemuutosrahaa myös olisi käytössä jotta mikäli mahdollista voitaisiin palauttaa nämä puunjalostusteollisuuden työpaikat ja turvata niitten perheitten ja ihmisten toimeentulo jotka ovat näistä työpaikoista toimeentulonsa tähän saakka

arvoisa puhemies

toivon että säästäjät itse valitsisivat niitä pankkeja jotka ovat kotimaisia mielellään vielä paikallisia pankkeja joihinka he voivat luottaa joilla on kasvot paikkakunnalla perinteet